se otti muutamia askeleita mielestäni vähän eteen ja taaksepäin mutta nyt ollaan sitten varmaan siinä vaiheessa puheenjohtajistossa että tämän vuoden budjetointi onnistuisi jo ehkä paremmin

esitimme keskiryhminä myös budjettirahoitukseen sitä että olisi perustettu eu toimisto sinne

näen tämän pohjoismaisen yhteistyön niin että nämä ovat kuin viisi sisarusta

eli sen toiminnan edistäminen ja tiivistäminen ehkä eunkin suuntaan on tärkeää niin kuin esimerkiksi norja ottaa monia asioita yhtä lailla käyttöön vaikkei eun jäsen ole

natosta vielä sen verran että kyllähän ruotsi nosti aika lailla tätä nato keskustelua esille ja se on hyvä että asiasta keskustellaan pohjoismaisessakin yhteistyössä

en ymmärrä sitä että viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä että ely keskus valittaa esimerkiksi maakuntaliiton päätöksistä tai ristiin

tähän paikalliseen

jos pudotetaan tämä päätösvalta liian alas ja siellä ei ole asiantuntemusta ja esimerkiksi näitten navetoitten osalta meillä on useita lakeja mitä pitää tulkita on vaarana se että paikallinen viranomainen tulkitsee lakia ankarimman kautta

arvoisa puhemies

vielä tähän problematiikkaan minkä tässä edustaja kataja ja pekkarinenkin ottivat esille otan yhtä lailla yhden lähtökulman kanssa eli tämän riskinottokyvyn näillä meidän rahastoillamme ja myös sen tuottotavoitteen

esimerkkinä nostetaan nyt vaikka lihantuotanto ja sianlihantuotantoalat ja varsinkin tämä kilpailu sitten suhteessa meidän euroopan unionin muihin maihin

on erittäin tärkeää että tuottajien asemaa tällä vankistetaan ja tuottajatoimiala organisaatioita voidaan myös perustaa muille toimialoille

arvoisa herra puhemies

tämä vientitakuulain uudistaminen on ihan paikallaan

myös tässä lainsäädännössä on erittäin hyvä kohta niin kuin monessa muussakin ainakin hyvä tarkoitus on että pidetään välttämättömänä yksinkertaistaa valvonnan ja hallintoportaiden byrokratiaa

jos tällä hetkellä suomen vientiä ajattelee niin meidänhän täytyisi saada laajasti vientiä käyntiin niin suurissa yrityksissä kuin pienissäkin yrityksissä

todellakin tässä averan kautta voi olla pienemmät tuottotavoitteet mutta me tarvitsemme sitä riskipitoisempaa rahaa juuri tällä hetkellä mikä nostaisi niitä

nämä ovat semmoisia hienoja lauseita mutta aina päätösten jälkeen kuinka moninkertaiseksi se byrokratia sitten muodostuukin itse olen huolissani toteutuuko tämä todella siellä ruohonjuuritasolla missä valvontaa tehdään myös sitten ministeriöitten ja muitten kautta

kuten edellä valiokunnan puheenjohtajan ja kärnänkin puheenvuoroista tuli ilmi oikeastaan valiokunnan ja eun tuomien rahoitusratkaisujen ja rahoitusjärjestelmien vuoksi meidän pankkien riskirahan antaminen pienyrityksille on vaikeutunut huomattavasti

kuten tuossa omassakin esimerkissä esille otin maakunnassa pienissä yrityksissä pk sektorilla kaupunkiseudullakin on hyvin vähän sitä omaa pääomaa ja sitten vielä tuonne maakunta alueelle kun lähdetään menemään niin siellä kiinteistöjen arvot laskevat ja koneitten arvot laskevat kun on tehtaista viety ulos

esimerkkinä pidän tätä aikaisemman hallituksen aikana tehdyn kivikon raportin hyvää käyttöönottoa maaseutuhallinnon alalla

millä sitä lähdetään liikkeelle

serlachius nousi sinne ylävesille

hän veti vekselivetoisesti vahvasti koko teollisuussektorin silloin ylös oli vekseli toisensa perään

eli näissä saksan ja ruotsinkin paketeissa myydään tuote missä on myös rahoitus mukana ja tällä päästään lähemmäksi sitä rahoituskenttää

tähän on vielä ehkä myös muita ajatuksia

meidän kaikkinensa yritysrahoituksen pintaan täytyisi saada suomessa vielä enemmän riskipitoista rahoitusta liikkeelle

me tarvitsemme erimuotoisia tapoja jos pankkirahoitus ei toimi mutta myös sen pankkirahoituksen tueksi

ehkä pelkästään rahan antaminen yritykseen ei ole se tärkein elementti vaan se että meidän normaalikin rahoitusjärjestelmä olisi toiminnassa mukana ja saataisiin siihen myös yksityinen rahoitus julkisen rahoituksen rinnalle

tuo euroopan talous on kimurantti kysymys ja toivoisi sitä että tätä tiukkaa koulutusta olisi yhtä lailla kreikan ja espanjankin talousoppineille ja saisimme sitä kautta myös helpotusta tähän meidän omaan talouteemme

edustaja rajamäki piti tuossa hyvän puheenvuoron josta sopivasti suodattaen tuota loppukohtaa voi miettiä millä tavalla meidän teollisuuden edellytyksiä tulisi korjata ja niitä tulisi avittaa

arvoisa puhemies

meillä ei todellakaan ole paljon hävittävää jos me teemme tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi tällä hetkellä ympäristöregulaatioiden metsäpolitiikan matkailun tai liikkumisen ja ilmastoasioitten osalta ja haemme juurikin proaktiivisempaa otetta tuonne komission suuntaan

arvoisa puhemies

ehkä niiden eu neuvottelujen jälkeen ruotsi ja suomi olivat vähän tämmöistä kissa ja hiiri leikkiä varsinkin maatalouspolitiikassa ja niistä saaduista eduista ja sanotaan kaupoista mitä eun kanssa tehtiin oli varmaan jäänyt jälkeen tämmöinen

ehkä tämä on pieni kysymys mutta haluaisin kuitenkin siitä pienen selonteon millä tavalla eurooppalaisia pankkeja sitten tullaan näissä tapauksissa rahoittamaan

ymmärrettävästi aukioloajat ovat lähellä myös arkeamme koskettaen niin työ ja perhe elämän yhteensovittamista kuin uskonvakaumuksellisiakin näkemyksiä

taisi olla ensimmäinen kerta nyt tämän kauden aikana kun meidän maatalousministeri koskinen sai sitten maatalouskomissaarin ja myös ruotsin maatalousministerin pohjoiseen yhdelle ja samalle tilalle neuvottelemaan

suomi ottaa velkaa

koska tästä velkamyllystä tulee rahaa eli onko suomen sampo velkasampo vai rahasampo

siellä ovat tosiaankin kriisikaupunkeja kummatkin ja se kriisi vahvistuu jämsän puolella puolustusvoimien työpaikkojen menetyksenä

lisäksi jämsässä on vaarana nyt sitten patriankin teollinen toiminta mikä oli vahvasti kytköksissä tähän puolustusvoimien toimipisteeseen mikä siellä alueella on

ainakin hyvin moni opiskelija on saanut sitten osa aikaisen työpaikan niistä kaupoista ja hyvin siellä nuoret ja varsinkin nuoret miehet ilta aikaan sen viimeisen tunnin tekevät

kuten tuossa selonteossakin tuli esille se on turvallisuustekijä ja lähinnä aina sen viimeisen tunnin aikana sitten kauppaan kohdistuu näitä murto ja ryöstöyrityksiä

erittäin hyvä asia on todella tämä tierakentaminen en missään tapauksessa sitä kiellä mutta toimenpiteiden tulisi olla lisäksi yritystoiminnan edellytyksissä kuten hyvin hallitus on täytyy tässäkin kehua toisen kerran sitä t k menojen osalta kasvattamassa ja t k vähennyksiä kehittämässä

haja asutusalueitten kauppojen rooli on hyvin kanssa alueen palveluita tarjoava tarjoavat palveluita vanhenevallekin väestölle ja ovat tukena kylien kehittämiselle

näkisin myös sitten tämän rikkidirektiivin osalta muita eusta tulevia säädöksiä että älkää hyvät valtioneuvoston jäsenet reino ja tuottaa valtion ostojäsenet salliko semmoisia toimenpiteitä mitkä vielä veisivät suomelta työpaikkoja

on erittäin hyvä että meillä on tämä kyläkauppojen investointi ja kehittämistukijärjestelmä mutta näkisin myös mitä edustaja teuvo hakkarainen täällä esille otti jonkintyyppistä lomitusjärjestelmää tai jotain muuta mahdollisuutta

yksi tällainen vaaratekijä joka on tullut nyt esille on juurikin tämän uuden kaatopaikkadirektiivin luonnos jonka mukaan kaikkea biohajoavaa jätettä ei saisi viedä kaatopaikalle ja tämä lopettaisi meiltä suomesta juuri tämän kaipolan tehtaan kierrätyspaperin ja yhtä lailla mäntän kierrätyspaperin johtuen siitä että siistaussavea eli kuitusavea ei voitaisi viedä mihinkään sen jälkeen

itse keskustan osalta ja keskustan kannanottona otan esille tämän yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkauksen alentamisen ja sen huomioimisen että saataisiin lisää uutta työvoimaa myös kaupan alalla ja myös näihin yksinyrittäjähaja asutuskauppoihin

tämän siistausmateriaalin osaltahan oli aikaisemminkin tämä verokäytäntö jo edellisen hallituksen aikana ja toivottavasti se saatiin hyvään asentoon

keskusta myös painottaa sitä että kaupan hankinta ja ostovoimaa tarkasteltaessa on huomioitava hankintaketjun avoimuus ja parannettava paikallisten tuotteiden pääsemistä kaupan jakeluun

meillä on talousvaliokunnassa tästä kilpailulainsäädäntöpykälä menossa ja näen että tämä vaikuttaa myös yhtä lailla pienkauppojen asemaan suomessa

me tarvitsemme niitä työpaikkoja me tarvitsemme kesätyöpaikkoja me tarvitsemme harjoittelutyöpaikkoja nuorille että opitaan se työhön meneminen työrytmi ja työssä oleminen

enemmistö pystyy nyt myös määrittelemään aukiolonsa vapaasti sääntelyn puitteissa

toisaalta nyt kun ollaan kuntien valtionosuuksia leikkaamassa toisaalta kun meillä ollaan leikkaamassa myös koulutuspaikkoja myös näiltä teollisuuspaikkakunnilta kysyn millä resursseilla me olemme sitten me teollisuuspaikkakuntien ihmiset mukana näissä talkoissa

sanokaa sitten hallituksen jäsenet kun ei ole enää koulutuspaikkoja eikä ole kohta näitä sosiaalipuolen ja työnantajan neuvontapaikkoja

siellä ei ole kohta te toimistoa tällä hetkellä ei ole verotoimistoa saatikka muuta eli niitä mitkä sitten neuvovat nuoria työtehtäviin menemään

ja mikä on se kuntien maksuosuus tässä jatkossa arvoisa puheenjohtaja

korkeiden työvoimakustannusten vuoksi etenkin erikoiskaupassa sunnuntaitunnit tekee useimmin yrittäjä itse ja tätä kautta myös sitten pienkauppiaiden toiminnan kannattavuus sunnuntaina on hyvinkin arveluttavaa

tässä on monia hyviä kohtia kuten tässä keskustelussakin on esiin tullut tämä kannattavuus mutta myös jaksaminen ja työ ja perhe elämän yhteensovittaminen

kolmannessa ponnessa puhutaan paljon työntekijöiden turvallisuudesta mutta lisäisin siihen kyllä vielä omasta mielestäni sen mikä myös oli vahvasti meidän talousvaliokunnan osalta esillä

arvoisa puhemies

tässä nyt tulee vähän semmoinen ajatus että kun me olemme nyt euroopan unionissa jonkun aikaa olleet ja meillä on hyvää kokemusta mikä on karttunut näitten toimijoitten kautta tähän hankemaailmaan niin aina kun me lähdemme uutta ohjelmakautta tekemään tuntuu että nämä virkamiehet ovat aina unohtaneet täysin sen mitä hyvää kokemusta ollaan saatu ja sitä kokemusta ei välttämättä aina oteta sinne hallintoon mukaan

todellakin tässä on todettu että kun euhun liityttiin noin parikymmentä vuotta sitten niin siinä oli meillä pohjoismaisilla valtioilla erilaiset lähtötasot ja lähtötavoitteet

varsinkin maatalouspolitiikan osalta millä on eun suurin rahapotti budjetissa oli hyvinkin erilainen politiikka niin tanskalla ruotsilla kuin sitten suomellakin

eli näkisin että virkamiestenkin kannattaisi nyt lukea ne viimeiset kehittämistoimenpiteet mitä yhdessä on tehty esimerkiksi leader toimintaryhmien ja muitten toimintaryhmien kautta mitkä ovat joustavoittaneet näitä toimintoja

näitä eriäväisyyksiä on kerrottu täällä mutta itse näen että meidän tulisi tavoitella yhteisiä intressejä vielä enemmän ja vahvistaa tätä pohjoismaista vaikuttavuutta eun suunnassa

tässä on hyvä ele taas jälleen kerran että sitä byrokratiaa vähennettäisiin ja toivon todellakin että se tulisi onnistumaan

hankebyrokratia sinänsä on ihan riittävä ja kun se on vielä moneen osaan rahoituksen neuvonnan tarkastuksen ja monen muun osalta hajotettu niin sen yhteistoimintaan on satsattava

meillähän on aika paljon erilaisia yhteisiä hankkeita

eli itse katson myös täältä toimintaryhmäohjelmapuolelta että tuen vuosittainen hakeminen olisi kyllä ihan hyvä tulla poistamaan sieltä ja tässä sivutoimisessa yrittäjyydessä kuten tässä vastalauseessakin tuli esille tulee olla mahdollista että sivutoiminen yrittäjä voi olla myös hankehakijana

tässäkin meillä on hyvin vahvat intressit ruotsin kanssa ja meidän pitäisi vahvasti vaikuttaa siihen metsästrategiaan että siitä tulisi meille pohjoismaille sellainen että me voimme metsiä hyödyntää taloudellisesti ja tuottavasti myös jatkossa ettei tulisi tätä eun niin sanottua puistopolitiikkaa tuolta etelästä päin meille saneltua

yritystuen hakijan ei pidä joutua odottamaan tukipäätöstä ennen kuin toiminta voidaan aloittaa eli tämä on ihan turhaa ajan haaskausta siinä mielessä ja moni tukihanke viivästyy

yksi yhteinen iso toimialue on myös energia

nämä tulisi katsoa yhteen

sitten yhtä lailla tätä tuen alarajaa mikä tällä hetkellä on ei missään mielessä tulisi nostaa vaan ennemminkin alentaa että myös pienet ja hyvät kehittämishankkeet tulevat

olen yhtä huolissani maanpuolustushengestä kuin oltiin edellisissäkin puheenvuoroissa mutta yhtä lailla huolissani näistä lakkautetuista varuskunnista

mutta kun kaiken kaikkiaan tämmöisen yritystoiminnan aktivoimisessa maaseutualueella täytyy monet kivet ja kannot kääntää että saadaan sieltä yrittäjyyttä esille niin näkisin juuri tämän sivutoimisen yrittäjyyden mahdollistamisen ilman muuta että saataisiin sinne uutta alkua ja uusia startupeja

millä mallilla tämä yhteistyö on muun muassa patrian ja ilmavoimien kanssa tällä hetkellä

menkää hyvä ministeri kysymään sieltä kokoomuslaisilta tampereelta ylöjärven kokoomuslaisilta pirkkalan kokoomuslaisilta tai lempäälän kokoomuslaisilta tai oriveden demareilta mitä he ovat mieltä kuntaliitoksesta

arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä sitä virkamiesten näkemystä mikä tällä hetkellä kentällä on juuri haja asumisen kieltämisessä

pirkanmaalla meillä on hyvin vahvoja elementtejä ollut siinä että ministeriö ohjaa meidän ely keskuksia ja sitten meidän aluearkkitehtejä ja rakennustarkastajia siinä että esimerkiksi lapsiperheet eivät saisi muuttaa maaseututaajamiin asumaan vanhoille rakennuspaikoille

eli miksei tarveharkinta alueita kaavoiteta jo valmiiksi kun se on se ongelman ydin eikä niin että rangaistaan maaseutualueita maaseutuasumista näillä alueilla

voidaanko tähän tehdä jotain tämän virkamiesvallan ehkäisemiseksi

koko maassa voidaan asua on myös valtiovarainministeriön näkemys

tämä on hyvin perusteltua sillä täällähän myös kataisen hallituksen ohjelmassa lukee että hallitus seuraa nuorten viljelijöiden aktiivista toimintaa ja tilojen kannattavuutta mutta tämä lakiesitys ei tätä tue

arvoisa puhemies

tämä yhteisöveron alennus on kuin oikeastaan tämmöinen pitkä syöttö jalkapallossa ja sillä toivotaan että olisivat sitten kentän porukat juoksemassa ja saataisiin maali toiseen päähän ja haetaan tällä pitkäaikaista dynaamista vaikutusta

en sano nyt sitä että yhteisövero olisi huono ajatus vaan se on pitkän jänteen hyvä veroratkaisu mutta meidän täytyy saada myös sinne pienyrityskenttään vielä muita keinoja ja varsinkin tällä hetkellä niihin yrityksiin mitkä eivät tee tällä hetkellä kannattavaa tulosta tämän suhdanteen takia

mutta näkisin että hallituksella pitäisi olla pelisilmää nyt sitten katsoa myös näitten yritysten osalta mitkä ovat tällä hetkellä joko velkasaneerauksessa tai lähellä sitten sitä kuilua koska tilauslistat ovat monessakin teknologiayrityksessä tällä hetkellä aika hiljaisia